vahva peruskunta pystyy myös hoitamaan terveydenhuollon siten että osa nykyisin sairaanhoitopiirien järjestämästä erikoissairaanhoidosta hoidetaan perustason palveluna

eri työntekijäryhmien tasa arvoisen ja yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi olemme tehneet vastalauseessamme pykälämuutokset joilla estetään edellä kuvaamieni ongelmien syntyminen

vahva peruskunta pystyy myös toimimaan erityisvastuualueen päätöksentekoelimissä vaikuttavana ja paikallisen asiantuntemuksen hallitsevana osallistujana ei siis pelkkänä laskujen maksajana vaan tasavertaisena päätöksentekijänä muiden alueen kuntien kanssa

näiden pykälämuutosesitysten avulla pystyttäisiin turvaamaan oikeudenmukaisempi kohtelu niin lomautettujen kuin myös sovitellun päivärahan piirissä olevien osalta

arvoisa puhemies

nyt kun meillä on yhteinen näkemys soten perusrakenteista pitää asiakkaan näkökulma huomioiden arvioida alueittain miten edetään ja mitkä palvelut tuotetaan jatkossa vahvassa peruskunnassa perustasolla sekä toisaalta mitkä on tarkoituksenmukaista koota erityisvastuualueiden tuottamisvastuulle

luotan kunnissa asuvaan viisauteen nähdä paikallisten valtarakenteiden yli ja nähdä mitkä ratkaisut ovat ihmisten ja tulevaisuuden kannalta kaikkein parhaat

mutta ymmärtääkseni nämä panostukset kohdistuvat kuitenkin ikääntyneisiin ihmisiin mikä sekin on tärkeä asia mutta omaishoito koskettaa myös lapsiperheitä

meillä ei ole tarkkaa tietoa siitä minkälainen esitys on minä vain kerron mitä meille on sanottu arvoisa ministeri

jos perheeseen syntyy vammainen lapsi niin tämä voi aiheuttaa omaishoitoperheessä köyhyyttä koska näissä tilanteissa perheillä voi olla sellainen tilanne että heillä ei ole muuta toimeentuloa kuin omaishoidon tuki asumistuki ja mahdollisesti joku muu sosiaaliturva ja tarvittaessa toimeentulotuki

tämän takia lapsiperheomaishoitotilanteet saattavat olla joskus todella vaikeita ja ohjata sitä kautta ihmiset säännöllisen toimeentulotuen pariin

kysyisinkin nyt ministereiltä tuletteko tämän omaishoitolain yhteydessä panostamaan myös lapsiperheomaishoitoon koska he ovat erilaisessa tilanteessa kuin ikääntyneet joilla on ehkä eläke tai muu vastaava tulo pohjalla mutta lapsiperheillä ei ole mitään muuta toimeentuloa

arvoisa herra puhemies

aivan kuten tässä on todettu tämä on hallitukselta erinomainen lakiesitys

tämän tarkoitushan on myös tuoda meidän työelämäämme vakautta ja turvallisuutta ja vahvistaa nimenomaan tämän työttömyysvakuutusrahaston taloudellista kestävyyttä

oikeastaan nämä viimeiset ajat ovat osoittaneet sen että suhdannepuskurilla on ollut erittäin suuri merkitys sille että ihmiset ovat voineet saada oman työttömyysturvansa tarvittaessa

nyt kun tulevaisuutta katsoo niin tämä lakiesitys tuo tähän tilanteeseen vakautta ja vaikuttaa siihen että heilahteluja ei myöskään tule syntymään

tästä syystä katson että tämä on ehdottoman hyvä lainsäädäntö ja on hyvä että suhdannepuskurin rajaa nostetaan ja tasoa nostetaan ja sen joustavuutta parannetaan

arvoisa rouva puhemies

ehkä täällä yksi isoimmista on nimenomaan kuntiin liittyvä itsehallintouudistus sekä sitten siihen sisälle istutettu sosiaali ja terveydenhuollon uudistus sekä sitten mahdollisesti itsehallintoalueille sisällytetään muitakin koulutus ja muita asioita palo ja pelastuslaitos energia ja muita kysymyksiä

nyt sitten kysyisin sitä mikä on tulevaisuuden kunta ja mitenkä nämä kunnat yleensä niitten olemassaolo pystytään turvaamaan miten niiden elinvoimaisuus mahdollisesti kantokyky huolehtia kaikista niistä tehtävistä joita niille jää

muun muassa varhaiskasvatus päivähoito työllisyys josta täällä jo äsken mainittiin sitten perusopetus mahdollisesti lukiokoulutus ja muut tehtävät joita kunnille jää

miten niiden rahoitus turvataan jatkossa tässä isossa kokonaisuudessa

arvoisa puhemies

mitä hallitus aikoo oikeasti tehdä sosiaalityöntekijöitten riittävyyden parantamiseksi

en tiedä oliko edustaja saarikko sosiaali ja terveysvaliokunnan kokouksessa kun meille esiteltiin sitä oletettavaa omaishoidon lainsäädäntöä joka tulee eduskuntaan

siellä nimenomaan esiteltiin että pääpaino tulee olemaan ikäihmisissä ja siellä oli myös yksi kohta jota hämmästelin jossa sanottiin että tällä ei tueta työikäisten ihmisten tilannetta koska hallituksen tavoitteena on vahvistaa ihmisten työllisyyttä ja työelämässä olemista minkä takia tämä painopiste on ikääntyvissä ihmisissä

myös tässä budjetin osiossa näkyy vahva työllisyyden voima ja myös erittäin vahva ote ihmisten hyvinvointiin

ja toinen asia tässä on se että mehän emme tiedä minkälaista lainsäädäntöä tänne on tulossa koska kuten täällä on monta kertaa todettu omaishoitoon liittyvä esitys tulee lisätalousarviossa ja lainsäädäntöesitys tulee ensi keväänä

silloin on äärettömän tärkeätä että ne olosuhteet niin hissit kuin myös muut olosuhteet muodostuvat sellaisiksi että ihminen voi kotonaan asua

minäkin osaltani haluan kiittää ministeri ihalaista siitä suuresta työlainsäädännön kehittämisestä mitä tämän hallituskauden aikana ja tämän syksyn aikana on tehty

toinen tärkeä osio

on positiivista myönteistä että omaishoitoon panostetaan sitä ei ole kukaan kyseenalaistanut mutta me olemme tämmöisten heittojen varassa koska meillä ei ole muuta faktaa kuin teidän puheenne

se monella tapaa parantaa työttömien tilannetta ja tuo joustoa työllistymiseen

me puramme tällä hetkellä kehitysvammaisten laitoksia ja mahdollistamme ihmisten ihmisarvoisen asumisen joko palveluasunnossa tai kotona ja myös tähän tällä hetkellä panostetaan

arvoisa puhemies

lähiö on ihmisille muutakin kuin rakennus tai ympäristö se on myös ihmisten kotipaikka se on olosuhteet missä he elävät ja missä he päivittäistä arkeansa viettävät

puolustusvoimat ei vastustanut tuulivoimalle varattujen alueiden osoittamista kymenlaaksoon energiamaakuntakaavaa laadittaessa ja tuulivoimalatoimijat sekä alueen kunnat ja kaupungit ovat tehneet hyvää yhteistyötä

toivoisin että tässä yhteydessä huomioitaisiin myös ihmisten osallistuminen näissä lähiöissä koska yksinäisyys on entistä suurempi ongelma ja tässä yhteydessä kun lähiöitä kehitetään voitaisiin näitä osallisuuden toimintoja myös vahvistaa

arvoisa herra puhemies

jos edellisen lain yhteydessä olimme hallituspuolueitten ja ministerin kanssa voisiko sanoa tavoitteista samaa mieltä mutta toiminta ja työskentelytavoista vähän eri mieltä niin tämän asian yhteydessä minun täytyy kyllä sanoa että sekä hallituspuolueiden että oppositiopuolueiden edustajat rakensivat me kaikki oikeastaan yhdessä rakensimme mietintöä ja se oli todella mukava prosessi rakentaa yhteistä hyvää

arvoisa puhemies

näkemykseni mukaan tämä hallituksen esitys on hyvä esitys

niitä ongelmia jotka täällä on tuotu esille ei varmaan kukaan voi kiistää mutta lähtökohtaisesti tämän lain tarkoitus on erittäin hyvä

ihan samanlaisilla ajatuksilla lähestyn tätä koko lakiesitystä kuin valiokuntamme puheenjohtaja vahasalo ja ed

nyt varsinkin kun työttömyys ja lomautukset ovat lisääntyneet tämä omalta osaltaan tulee toivottavasti helpottamaan ihmisten mahdollisuuksia selvitä elämässään eteenpäin

se miksi emme ole lähteneet tukemaan esimerkiksi ed

erkki virtasen tekemää pykälämuutosta perustuu juuri siihen näkemykseen että ensisijaisesti näemme että meidän pitäisi kehittää meidän säädöksiä siihen suuntaan että ne olisivat yksinkertaisempia kuin nykyisin ja meidän työttömyyspäivärahat ja ansiosidonnaiset päivärahat pystyttäisiin maksamaan nopeammalla aikataululla

ja lakiesitys käsittelee pää tai laissa säädetään menettelystä paikallisten viranomaisten monialaisen yhteistyön kehittämiseksi ja tarkoituksena on rakentaa nuorten ohjaus ja palveluverkosto joka muodostuu opetus sosiaali ja terveys ja nuorisotoimen sekä työ ja poliisihallinnon edustajista

tiedän että työttömyyskassat ovat panostaneet henkilöstön lisäyksillä tällä hetkellä mutta siitä huolimatta nämä työttömyyskassat ovat ruuhkautuneet ja ihmiset eivät ole saaneet asianmukaisessa ajassa työttömyyspäivärahaa

tämän verkoston tarkoituksena on ennen kaikkea lisätä ja vahvistaa yhteistyötä ja hakea yhteisiä toimintamalleja ja sitä kautta rakentaa entistä parempaa palveluverkostoa nuorille

toisena asiana tämän lain yhteydessä voi todeta että tässä myös säädetään etsivästä nuorisotyöstä jonka tarkoituksena on tavoittaa tuen tarpeessa olevat nuoret ja auttaa heitä sellaisten palveluiden ja tuen piiriin joka edistää heidän kasvuaan ja kehitystään ja mahdollisuuttaan pitää itsensä kiinni sekä koulutuksessa että mahdollisesti työmarkkinoilla

kannatan lämpimästi hallituksen esitystä jolla sidotaan indeksiin tällä hetkellä indeksisuojan ulkopuolella olevat lapsilisät kotihoidon tuet sekä vähimmäismääräiset kuntoutus sairaus äitiys isyys ja vanhempainrahat

viime vuosina erityispalvelujen tarve on lisääntynyt

minä nyt tää on lisääntynyt kun kunnissa on leikattu universaaleja hyvinvointipalveluja ja ehkäiseviä palveluja

päiväkotien ja koulujen suuret ryhmäkoot opettajien lomautukset kouluterveydenhuollon ja neuvolatoiminnan leikkaukset johtavat siihen että lasten oireilua ja ongelmia ei havaita riittävän ajoissa

arvoisa puhemies

uudistan edustaja paateron tekemän kysymyksen

tähän myös valiokunta mietinnössään on puuttunut

on syytä kuitenkin muistaa että tuolloin tehtiin myös melkoiset korotukset asiakasmaksuihin mikä on osaltaan lisännyt epätasa arvoa kansalaisten kesken ja vaikeuttanut etenkin perusterveydenhuollossa käytävää taistelua terveyserojen jatkuvaa kasvua vastaan

myös riittämätön tuki ja ohjaus koulutuksen nivelvaiheissa aiheuttavat väliinputoamista ja syrjäytymistä ja tässä yhteydessä sekä tämä olemassa oleva palveluverkosto että myös etsivä nuorisotyö ovat erittäin hyviä työskentelymalleja toimia

ja toinen kysymys

ministeri cronberg olitte viime kesänä tutustumassa etelä karjalan työvoimapalvelukeskukseen ja siellä kaikkein vaikeimmassa elämäntilanteessa ja työtilanteessa olevien ihmisten ongelmiin

kun meillä on yhtenä suurena tavoitteena työelämän ja perhe elämän yhteensovittaminen niin onko työelämälainsäädäntöön tulossa mitään uudistuksia jotka parantaisivat tätä yhteistä tavoitetta

sitten kolmantena asiana

arvoisa puhemies

siksi kaikkein tärkeintä on että lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä tukena ovat hyvin toimivat peruspalvelut

hyvät toimivat ja kaikille saatavilla olevat peruspalvelut kuten neuvola päivähoito koulu turvaavat kaikkein parhaiten lapsen turvallisen ja tasapainoisen kasvun

vaikka työllisyys onkin paranemassa tosiasia on myös että pitkäaikaistyöttömyys ja kohonneet elinkustannukset kuten asumis ja ruokakulut ohjaavat yhä useampia lapsiperheitä myös toimeentulotuen varaan

nyt ongelmana on kuitenkin se että näiltä työvoimapalvelukeskuksilta kuten aikaisemminkin on todettu puuttuu työkaluja puuttuu resursseja ostopalveluitten saamiseen

ja kun nämä ihmiset kuitenkin tarvitsevat erittäin paljon monipuolisia palveluja pitkäaikaisia palvelupolkuja niin toivottavaa olisi että niitä resursseja siihen löytyisi

arvoisa herra puhemies

maksuttoman ja laadukkaan koulutusjärjestelmän merkitys on aivan keskeinen yhteiskunnallinen tasa arvon tuottaja osaamisen turvaaja ja kestävän hyvinvointiyhteiskuntamme takaaja

ensinnäkin lähtökohtana on se että kolmansien maiden kansalaisia kohdellaan yhdenvertaisesti muiden kansalaisten kanssa

sosiaalityöntekijöiden lisäkoulutus tulee tarpeeseen kun tiedämme yhteiskunnan haasteet lastensuojelussa aikuissosiaalityössä vanhustenhuollossa ja niin edelleen sekä isossa sosiaali ja terveydenhuollon rakenneuudistuksessa jonka onnistuminen edellyttää myös päteviä sosiaalityöntekijöitä

nyt kysynkin kun täälläkin on peräänkuulutettu sitä monta kertaa mikä on se ajatus siinä että kaikesta huolimatta vähennetään työllisyysmäärärahoja vaikka nyt voisi olla ehkä enemmän mahdollisuuksia panostaa näitten ihmisten työllisyyteen

kaikille lapsille ja nuorille on annettava mahdollisuus oppimiseen ja omien lahjojensa löytämiseen ja hyödyntämiseen

minkään yhden etuuden korotuksella tilanne ei tule juurikaan muuttumaan

tarvitsisimme laajemman toimenpideohjelman jolla pyrittäisiin parantamaan etenkin lapsiperheiden työllisyyttä jotta vanhemmat eivät joudu elämään etuuksien varassa pitkäaikaisesti

arvoisa puhemies

tämä edellyttää toimenpiteitä niin työvoimapolitiikan kuin lastenhoitopalveluiden osalle sekä vanhempainvapaiden kustannusten jakamisessa kaikkien työnantajien kesken

nyt tavallaan aletaan määritellä nuorisopalvelujen minimitasoa ja tuodaan tietoisuuteen millaisia puutteita palveluissa on ja samalla poistetaan näitä palveluissa olevia aukkoja

arvoisa puhemies

kannan itse myös erittäin suurta huolta samasta asiasta kuin valiokunnan puheenjohtaja rehula elikkä kun me olemme käsitelleet näitä eri direktiivejä niin niin asiantuntijoiden kuin myös muiden huolena on ollut se mitenkä suomalainen asumisperusteinen sosiaaliturva tullaan säilyttämään

hallinnolliset sektorit on ylitettävä ja nähtävä ihminen kokonaisuutena jolle palveluita tulee olla saatavilla hänen tarpeittensa mukaan eikä sen mukaan minkä viraston oven hän sattuu aukaisemaan

mitä mieltä ministeri olette onko mahdollista saada tästä pysyvä aloituspaikkamäärä

toisin sanoen opiskelijat saavat sinnitellä entisillä tuloillaan vaikka elinkustannukset nousevat etenkin energiaveron korotuksen noustessa asumisen ruuan ja liikkumisen hinta

onko tilanne sellainen tulevaisuudessa että meidän pitää myös arvioida oma asumisperusteinen sosiaaliturvamme ja arvioida sitä minkälainen se on esimerkiksi kymmenen vuoden päästä tai tulevaisuudessa

hallitus on yhdessä opiskelijaliikkeen kanssa ensin suunnitellut kokonaispakettia opintojen vauhdittamiseksi mutta aikoo toteuttaa ainoastaan opintotuen ehtojen tiukennukset ja samalla reaalisesti heikentää opintotuen tasoa

kuntien tulee muodostaa nuoren ohjaus ja palveluverkosto johon kuuluvat nuoren näkökulmasta keskeiset toimijat kuten opetus sosiaali ja terveys ja nuorisotoimen sekä työ ja poliisihallinnon edustajat

verkosto toimisi vuorovaikutuksessa nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa

etenkin hämmästyttää koulutuspuolueena itseään pitävän kokoomuksen ja vihreiden linja joka näyttää olevan se että tiukan talouskurin oloissa vain varakkaampien perheiden lapsilla on käytännössä mahdollisuus opiskella ilman että opintojen ohessa käydään töissä

joissakin kunnissa onkin käytössä prosessiorganisaatio jossa palvelukokonaisuutta katsotaan enemmän elämänkulkuajattelun kuin hallinnon näkökulmasta

on hyvä että tätä näkökulmaa vahvistetaan lainsäädännöllä riippumatta siitä miten kunnassa palveluprosessia käytännössä hallinnoidaan

joissakin asiantuntijalausunnoissa esitettiin huoli nuorten parissa toimivien ammattilaisten puutteesta ja se on varmasti syytä ottaa vakavasti

tiedän että sosiaali ja terveysvaliokunta ei päätä opintotuen indeksiin sitomisesta mutta haluamme tässä yhteydessä ottaa selkeän kannan joka on linjassa meidän koulutuspolitiikkamme ja opintotuen esitystemme kanssa

sekin olisi tärkeää että asioihin saadaan myös nuorten omaa näkökulmaa ja heidän arjestaan perspektiiviä käsiteltäviin kysymyksiin

esitämmekin lausumaa jonka mukaan eduskunta edellyttää että hallitus tuo pikaisella aikataululla eduskuntaan esityksen indeksisuojan ulkopuolella olevan opintotuen opintorahan ja asumislisän määrän sitomisesta kuluttajahintojen muutosta vastaavaan kansaneläkeindeksiin

arvoisa puhemies

aivan muutama sana palvelurakenteista

asiantuntijalausunnoissa tuotiin esiin myös vuotta minkä peruspalvelujen leikkaukset ovat huolta minkä peruspalvelujen leikkaukset ovat aiheuttaneet

tasa arvoon ja oikeudenmukaisuuteen perustuva yhteiskuntamme ja luottamus tulevaisuuden hyvinvointiin ovat olleet lamasta asti vakavasti uhattuina

jätän tämän lausuman ennen toista käsittelyä ennen perjantaita

vaikka juhlapuheissa toistetaan ettei lapsia laiteta laman maksajiksi kunnissa joudutaan tekemään tuottavuuden ja tehostamisen nimissä jatkuvia leikkauksia lapsiperheiden palveluihin

näin ajamme itsemme tekemään marginaalista sosiaalipolitiikkaa jossa koetamme yksilökohtaisesti korjata syntyneitä ongelmia vaikka inhimillisesti ja taloudellisesti järkevää olisi tukea niitä peruspalveluita jotka vahvistavat lapsen erilaisia kehitysyhteisöjä

arvoisa herra puhemies

kyselytunnilla jo käytiin keskustelua tulo ja terveyserojen kasvusta

peruspalvelujen vahvistaminen tulisi ottaa vakavasti ei vain puhua siitä vaan toimia sen mukaisesti sekä eduskunnassa että päättäjinä ja toivon tämän lain tuovan tukea tähän kokonaisuuteen

työttömyys työkyvyttömyys eläkkeelläolo toimeentulotuen asiakkuus ja alhainen koulutus heikentävät merkittävimmin elämänlaatua

terveyserot ovat kasvaneet viime vuosina ja huonompi terveys kasautuu köyhille ja pienituloisille ihmisille jotka käyttävät pääasiassa julkista terveydenhuoltoa

heillä ei ole samanlaista pääsyä nopeaan terveydenhuoltoon kuin monilla yksityisiä palveluita käyttävillä

myös työterveyshuolto joka sinänsä on hyvä järjestelmä taatessaan työntekijöiden terveyttä lisää järjestelmän epätasa arvoisuutta koska työterveys on usein paremmin järjestetty ja asiakasmaksut vähäisempiä

hallitus on pian neljän vuoden ajan rapauttanut julkista terveydenhuoltoa nakertamalla sen rahoituspohjaa ja siirtämällä yhteisiä varoja yksityisen terveydenhuoltojärjestelmän tukemiseen ja se on käytännössä pois julkisen terveydenhuollon vahvistamisesta ja kehittämisestä

yhtenä esimerkkinä porvarihallituksen ylistämä palveluseteli ei tuo mitään mahdollisuutta valintaan jos setelin kanssa pitää lähteä yksityisille terveysmarkkinoille ja maksaa valtaosan palveluistaan itse

kaikki mallit maailmalta osoittavat että yksityisen sosiaali ja terveydenhuollon vahvistaminen yhteisin varoin johtaa julkisen palvelun heikkenemiseen

tämän lisäksi mikä on olennaista se johtaa kansalaisten välisten terveys ja hyvinvointierojen kasvuun yhteiskunnassa

arvoisa puhemies

meidän tulisi pikemminkin vahvistaa julkisen sektorin terveydenhuoltoa huomattavasti nykyisestä

jokaisen kansalaisen niin pienen kuin hyvätuloisen tulisi saada hyvää ja laadukasta terveydenhoitoa ajallaan julkisesta terveydenhuollosta

mikkelissä puolustusvoimat lakkautettiin ja siellä olevat kiinteistöt olivat hyvin huonossa kunnossa

valitettavasti näin ei nyt tapahdu teledehuollon palvelujen on entistä vaikeampi päästä jalka

julkisen terveydenhuollon palveluihin on entistä vaikeampi päästä minkä seurauksena ihmisiä ohjataan entistä herkemmin julkiselta puolelta yksityiselle sektorille

me puolustamme terveyden tasa arvoa julkisia palveluita vahvistamalla ja hallitus puolustaa terveysbisnestä vaikka se johtaakin kansalaisten kasvavaan eriarvoisuuteen

arvoisa puhemies

hallitus mielellään kehuu itseään sosiaalisella omatunnollaan mutta on silti käytännössä ajanut yhä suuremman määrän ihmisiä riippuvaiseksi toimeentulotuesta

koko talouslaman ajan on hallitus hokenut ettei lamaa saa maksattaa köyhillä mutta lähes jokainen hallituksen esitys on käytännössä heikentänyt huono osaisten asemaa